viime viikolla käytyjen keskustelujen pohjalta tein havainnon josta kävin keskustelua valtakunnansyyttäjän kanssa ja tuossa keskustelussa hän kehotti minua tekemään tästä havainnosta tutkintapyynnön jonka tein

arvoisa herra puhemies

muutoksen tavoitteena on helpottaa kaikkien rahaa keräävien yhteisöjen asemaa rahankeräysluvan saajina ja mikä merkittävää mahdollistaa myös liiketoiminnan muodossa harjoitettava varainhankinta

ensinnäkin tätä itsenäisyyspäivää ajatellen poliisi on kyllä varautunut mahdollisiin häiriöihin

arvoisa puhemies

on tärkeää että kaikki poliisitoiminta on valvottua ja että toimitaan lakien ja ohjeiden ja määräysten mukaan ihan valtakunnallisesti yhtenäisesti

poikkeusolosuhteisiin liittyvien palveluiden ja tiedottamisen puutteet ovat myös ärsyttäneet kansalaisia

olen viimeksi eilen käynyt poliisin edustajan kanssa läpi tätä tilannetta

eli aatteelliseen toimintaan voisi kuulua eri toimintoja ilman että niitä olisi enää tarpeen tarkastella siten poissulkevasti että lupaa ei myönnettäisi

arvoisa herra puhemies

viikonlopun aikana poliisiylijohtajan kanssa käymäni keskustelun jälkeen olemme tulleet siihen samaan tulokseen että tämä kysymys on otettava vakavasti ja tästä jatketaan hyvässä

kun helsingistä kolariin suuntaava juna oli viikonloppuna viisi tuntia myöhässä riihimäen asemalta matkustajat ohjattiin yöllä pakkaseen aseman sulkeutuessa

tämän kertomuksen julkaisemisen yhteydessä vähemmistövaltuutettumme on toiminut jo viisi vuotta kansallisena ihmiskaupparaportoijana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

rahankeräyslain muuttamista ei ole tässä yhteydessä harkittu mutta toki sekin asia voidaan selvittää

myöhemmin tilannetta selitettiin sillä että valot sammuvat automaattisesti tuossa rakennuksessa ja turvallisuussyistä matkustajia ei voitu pitää pimeässä rakennuksessa

suomen mallin mukainen ihmiskaupparaportin säännöllinen parlamentaarinen käsittely on kansainvälisesti ainutlaatuinen menettely vaikka sinänsä euroopan unionin lainsäädäntö edellyttääkin kansallisen raportoijan tai tätä vastaavan rakenteen luomista

liiketoimintaa harjoittavat yhteisöt joiden tarkoituksena on tuottaa voittoa jäsenilleen jäisivät edelleen rahankeräystoiminnan ulkopuolelle

on tietenkin eri asia pyytää rahaa kuin harjoittaa keräystoimintaa rahankeräyslain puitteissa

mutta kuten totesin mielestäni se kannattaisi selvittää voitaisiinko tämä kerjäämisen organisoiminen kriminalisoida kieltää lailla

millä lailla poikkeusolojen palveluihin ja tiedottamiseen aiotaan kiinnittää huomiota

vetoan perussuomalaisten vastuuntuntoon ja rehellisyyteen ettei kansalaisten turvallisuudentunnetta horjutettaisi väärillä totuudenvastaisilla väittämillä

rahankeräystoiminnan joustavoittamiseksi luvan voimassaoloaikaa pidennetään tietyntyyppisissä keräyksissä kahdesta vuodesta viiteen vuoteen

tässä lakiesityksessä käsitellään siis nimenomaan laittoman raskaudenkeskeytyksen säätelyä

asian selvittely on kesken ja se mahdollinen lainsäädäntö varmasti pohditaan tuon ihmiskauppalainsäädännön yhteydessä jo ka on oikeusministeriön hallinnonalaa

arvoisa puhemies

mielestäni on hyvä että naisen itsensä tekemä raskaudenkeskeytys tässä säilyy muodollisesti rangaistavana ja perustelunahan tässä on käytetty sitä että halutaan suojata sikiötä

kahta vuotta pidemmän luvan voi saada esimerkiksi säännöllisissä tai jatkuvaluonteisissa keräyksissä tai pitempiaikaisen hankkeen rahoittamiseksi järjestettävissä keräyksissä

valtioneuvostossa on edellisen kertomuksen jälkeen jatkettu ahkerasti ihmiskaupan vastaista työtä jonka yhteensovittamisesta vastaa sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä

kansantalouden heikko kehitys on edellyttänyt mittavia julkisen talouden sopeutuksia eri hallinnonaloilta ja asettaa erityisen haasteen poliisipalveluiden turvaamiselle tulevina vuosina

mutta sen lisäksi jotta tuo poliisitoiminnan taso kyetään turvaamaan niin liikennevalvonnan rikostorjunnan kuin hälytystoiminnan osalta hallitus on päättänyt käynnistää hallintorakenneuudistuksen jonka tavoitteena on keventää hallintoa

esimerkkinä tästä työstä mainittakoon tässä sekä oikeus että sisäministeriössä eri työryhmien myötävaikutuksella tehty lainvalmistelu ja selvitystyö

ja koska lupa voisi siis olla jopa viiden vuoden pituinen tässä esityksessä ehdotetaan että lupaviranomaisella olisi oikeus peruuttaa lupa jos tuottojen käyttö luvassa määrättyyn ke räystarkoitukseen ei olisi enää mahdollista

se tarkoittaa poliisipäälliköiden tukitehtävien määrän vähenemistä lähtien poliisihallituksesta valtakunnallisista yksiköistä ja poliisin paikallistoiminnasta jotta voidaan turvata sinne paikallistasolle ja kenttätoimintaan riittävä määrä poliiseja

tämän osalta voidaan ensinnäkin mainita sisäministeriön vastuulla oleva ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuuden ja sen kehittämisvaihtoehtojen selvittäminen jonka osalta hallituksen esitys on parhaillaan viimeisteltävänä ja se on tarkoitus tuoda vielä eduskunnan käsittelyyn